arvoisa puhemies

ihan hyvä että ministeriön nimi muutetaan vähän nykyaikaisemmaksi mutta kyllähän siinä varmasti olisi voinut myös sana tiede olla mukana ja sillä lailla se olisi voinut kohottaa yliopistojen ja tiedemaailman arvoa

uimiseosta ja päättää siellä ketään arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia siten että jokaisessa kaksikielisessä käräjäoikeudessa tulee olla vähintään yksi käräjätuomarin virka johon kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito ja niin edelleen

kun tänäänkin olin tuolla valtiovarainvaliokunnassa ja huomasin että siellä suomalaisen tutkinnon tehnyt virkamies teki asiakirjan niin siinäkin oli vielä huomauttamista niin että tuntuu että kun vielä on vaikeaa omalla äidinkielelläänkin ilmaista itseään eksaktisti ja oikein niin tämä on kova kelpoisuusvaatimus että vähemmistökielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito löytyy mutta en lainkaan epäile etteikö sitä löydy

mielestäni tämä asia on tärkeä hoitaa kunnolla ja asianmukaisesti vaikka uskonkin että me päijät hämeessä emme kuulu näihin kaksikielisiin käräjäoikeuspiireihin

arvoisa puhemies

patria on suomessa selkeästi puolustusvälineteollisuuden ykkösyritys ja se on pystynyt kilpailemaan maailmalla hyvin muiden toimijoiden joukossa

tänään juuri patrian neuvottelukunnan kokouksessa kuulimme että niissä vähäisissä transatlanttisissa yhteistyöhankkeissa mitä on tehty patria on ollut toisena osapuolena

haluan vielä huomauttaa tuohon että yksikielisillekin paikkakunnille järjestetään nykyisin näitä kielikursseja sekä tuomareille että kanslian henkilökunnalle ja kielitaidon tarve on ihan selkeästi ilmeinen

euroopan turvallisuus ja puolustuspoliittinen yleiskokous jonka puheenjohtaja olin oli juuri seminaarissa madridissa ja seminaarin jälkeen tutustuimme airbusin tehtaaseen sevillassa

näinä päivinä saimme kuulla että e

maailma kansainvälistyy ja varmasti yhä enemmän tarvitaan kielitaitoa

jään tänne puolustusvälinen yhteistyö taas tämä transatlanttinen puolustusvälineyhteistyö on varsin ohutta ja siinä on parantamisen varaa

näen että tässä on suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia ei vain patrialle niitä on myös muistaakseni kahdeksisenkymmentä muuta pientä yritystä jotka voivat myös osallistua ehkä alihankkijoina kun tilausmahdollisuuksia tulee myöhemmin

kuitenkin näen että tämä hallituksen esitys tuo lisäpotkua yrityselämään ehkä myös insinööri ja yliopistomaailmaan

näen tämän niin suomen ja euroopan välisenä yhteistyöhankkeena kuin sitten tietenkin myös euroopan ja amerikan yhdysvaltojen välisenä yhteistyönä eli transatlanttisena yhteistyönä

kuten tiedämme kriisinhallintatehtävät ovat monien maiden keskeisiä toimialueita ja ehkä kuitenkin näitäkin voidaan käyttää siihen että voimme näyttää voimaa niin ettemme joudu koskaan sitä voimaa käyttämään

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

sen sisältö on täysin ainakin kokoomuksen ajatusten mukainen mitä hallitusohjelman henkeen tulee

aloitteessa todetaan että kysymys on hyvin vähäisistä määristä ihmisiä joita tämä koskee mutta mielestäni jokainen ihminen on tärkeä ja jokainen työtön joka saadaan pysymään työn syrjässä ja kaikki keinot joilla voimme ehkäistä syrjäytymistä ovat tärkeitä

suurista summista ei suinkaan ole kysymys

arvoisa puhemies

takana varmasti todella on se mikä täällä on useaan kertaan todettu että rippikouluajasta ei ole kulunut kovinkaan paljon jotenka kiinnostus seurakunnan toimintaan on suuri

myös tämä ikä on varmasti sellainen että kirkko voi silloin tarjota aktiivisuutta ja siipiensä suojaa jos esimerkiksi kotona eivät vanhemmuuden kyvyt ole ajan tasalla

muistan että kun toimin palosuojelutoimikunnassa niin silloin oli päämääränä että suomi on euroopan turvallisin maa

meidänhän tulee muistaa että perheillä on kasvatusvastuu mutta monesti myös sitten seurakunta voi tässä työssä tukea

on varmasti ihan aiheellista että vielä kirkkoherranvaalia ei tämä äänestysikärajan muutos koske

tämä epäkohta mikä on näitten työttömien kohdalla siinä kohdin kun he saavat sitten tätä korvausta tehdystä vapaaehtoistyöstä on mielestäni ehdottomasti korjattava

siellä on sitten nähtävissä ääni ikärajan laskun tulokset päätöksenteossa

sasi täällä sanoi näiden huomautusten joita saamme euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuimesta pitää olla merkki siitä että meidän on rauhoituttava alas miettimään mitkä ovat ne syyt minkä takia nämä asiat eivät meillä mene niin kuin niitten tulisi mennä onko se resurssien puute tai sitten priorisoinnin puute mitä se onkaan

toivon että tämä asia voidaan käsitellä ja tämän voisi ottaa myös osaksi sata toimikunnan työskentelyä aivan asiallisesti

arvoisa puhemies

on ihan täysin ymmärrettävää että mikäli siitä sitten syntyy sellaisia tilanteita että korvauksia tarvitsee antaa niin totta kai ne niille ihmisille kuuluvat koska kyllä he ovat silloin joutuneet kärsimään mahdollisesti hyvinkin pahasti liian pitkistä oikeuskäsittelyajoista kun oma asia on käsittelyssä

kaiken kaikkiaan tämä asian sisältö että hissistä vapautetaan sellaiset osakehuoneistot jotka eivät hyödy hissistä on aivan oikein koska siitä on ollut lukuisia kertoja puhetta

arvoisa puhemies

tämä että kirjoitamme lakia muulla kuin suomen kielellä tai suomen maassa olevilla kielillä ei ole kyllä mitenkään uutta

aikoinaan hallinto ja tarkastusjaostossa nostin asian esiin kun ruvettiin käyttämään lainsäädännössä nimeä controller ja hankin vielä jyväskylän yliopistosta kolme eri suomenkielistä vastinetta perusteltuina

rehtori ystävällisesti avusti kun käytiin läpi mahdollisuuksia mutta ne eivät kelvanneet silloiselle jaoston puheenjohtajalle

en sitten avannut myöskään täällä täysistuntosalissa suutani koska en pitänyt sitä sen arvoisena ja koska se sai jaostossa rökäletappion vaikka siellä oli mukana myös laulun sanoittaja joka tietää sanojen tärkeyden